ja kun vielä samassa puheenvuorossa sitten arvostellaan voimakkaasti sitä rakenteellista uudistusta jota hallitus kuntiin ajaa jotta kunnat pystyisivät niukkenevilla resursseilla huolehtimaan niistä palveluista joiden me ymmärrämme kuuluvan suomalaiseen ja laajemmin pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan niin kyllä mielestäni pitäisi esittää myös oikeasti niitä konkreettisia ehdotuksia eikä vain arvostella hallitusta siitä että hallitus sentään yrittää sekä saada aikaan tasapainon valtiontalouteen että uudistaa kuntia niin että kunnat pystyvät tehtävistään myös tulevaisuudessa selviytymään

selvää on että tässä vaikeassa taloustilanteessa rahaa ja sitä myötä esimerkiksi kuntien valtionosuuksia ei ole niin paljoa jaettavaksi kuin mihin ehkä viime vuosina on totuttu

edustaja mustajärven kanssa kun olemme naapurikaupungin edustajia siellä pohjoisessa niin meillä on tämmöinen yhteinen hanke saada energiapuuta lapissa hyödynnettyä nyt kun kemijärvelläkään ei enää sellutehdasta ole

arvoisa puhemies

haluan vain tähdentää yhtä kohtaa täältä valiokunnan mietinnöstä

edustaja mustajärvi antaa tässä nyt kovin yksioikoisesti ymmärtää ettei näillä rahoitusvakauteen liittyvillä kysymyksillä ole juurikaan reaalimaailmaan vaikutuksia mutta kyllä niillä aivan konkreettista vaikutusta on kun miettii sitä että rovaniemelle nyt tätä isoa biovoimalahanketta suunnitellaan suunnitellaan työtä ja toimeentuloa lappilaisille niin metsänomistajille kuin siitä metsänhoidosta sen leipänsä ottaville ihmisille lämpöä rovaniemeläisiin koteihin sähköä suomalaisille kuluttajille

valiokunta korostaa sitä että toimilupauudistuksen yhteydessä on tärkeää hallituksen linjausten mukaisesti huolehtia siitä että jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu

tämä on mielestäni erittäin tärkeä kirjaus jota varmasti eduskunnan on syytä viedä eteenpäin laajasti poikkihallinnollisesti jotta tämä osaamisen siirtyminen maan sisällä eri puolille tapahtuu

uudistuksen yhteydessä haluan myös kantaa huolta siitä että sen jälkeen kun tämä mietintö oli tuossa ensimmäisessä käsittelyssä on kuultu uutinen että esimerkiksi hammasteknikkojen ammattikorkeakoulutason opetus uhkaa loppua suomesta kokonaan koska sitä on vain yhdessä ammattikorkeakoulussa ja tämä ammattikorkeakoulu on ajatellut oman sisäisen toimintansa järjestää niin että tätä koulutusta ei jatkossa järjestettäisi

toivottavasti tällainen tilanne ei realisoidu koska tämähän tarkoittaisi käytännössä ammattikunnan katoamista hyvin pitkälle varsinkin kun ottaa huomioon sen että ulkomailta tuskin saadaan helposti vastaavaa määrää osaajia sitä mukaa kuin ammattikunnan edustajia suomessa eläköityy

miettisin kyllä tarkkaan sitä että kun näitä toimilupia sitten käydään läpi ja toisaalta myös ammattikorkeakoulujen resursointia niin ei aivan muodostuisi tilannetta jossa sitten tällaiset valtakunnallisesti tärkeät asiat vaikkakin ehkä yksittäisen ammattikorkeakoulun näkökulmasta pienet asiat mutta valtakunnallisesti merkitykselliset jäävät tehtävinä hoitamatta

yhteiskunta on jonkin verran muuttunut siitä ajasta ja siksi olisi mielestäni kohtuullista että myös kunnallishallintoa voitaisiin jonkin verran uudistaa vastaamaan niitä todellisia tarpeita joita tämän päivän yhteiskunnassa kunnan hallinnolle on olemassa

tärkeintä on se että järkevä toiminta on mahdollista ja valitettavasti nykyiset kuntarajat eivät liian usein ole mahdollistaneet tätä voi tarpeeksi usein ole mahdollistaneet tätä järkevää toimintaa onpa kysymys sitten sairaanhoidon järjestämisestä tai näistä ict hankkeista tai mistä tahansa

mutta koska ministerillä on nyt mahdollisuus vastata kysymyksiin niin kysyn puhemies kuitenkin tätä kuntien rahoituspohjaa ja erityisesti kiinteistöveroasiaa

ministerillähän on työryhmä pohtimassa miten tätä puolta kehitetään

arvoisa herra puhemies

me täällä salissa kaikki tiedämme että ilmaista koulutusta ei olekaan

se lähtee mahdollisuuksien tasa arvosta että jokaisella on mahdollisuus katsomatta niihin perheen taloudellisiin lähtökohtiin kouluttaa itseään omien kykyjen ja mieltymysten mukaan niin pitkälle kuin vain sitä omaa pyrkyä ja lahjakkuutta riittää ja se on arvo sinänsä

mutta kuten edustaja haapanen tuossa aivan oikein kuvasi tänne meidän maksuttomaan koulutuksen piiriin päästäkseen jonkun eu eta alueen ulkopuolelta hyvin todennäköisesti jostain kolmannen maailman maasta tulevan henkilön täytyy maksaa siitä varsin paljon että pystyy eurooppaan tulemaan opiskelemaan vaikkei tarvitse siis tästä itse tutkinnon suorittamisesta maksaa

tällöin tämä koulutus ei kohdennu samalla tavalla mahdollisuuksien tasa arvon periaatteesta vaan se kohdentuu todennäköisesti yläluokan jopa hyvin pienen eliitin edustajille sinne kehitysmaihin

siksi mielestäni tämä nykyinen systeemi ei ole oikea vaan ennemmin vaikka kehitysyhteistyömäärärahoilla sitten oikeasti lahjakkaita kehitysmaiden nuoria voitaisiin kustantaa suomeen opiskelemaan mutta mielestäni on aivan perusteltua eu ja ylipäätään eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asettaa lukukausimaksut

perustelen sitä myös sillä että koska tämä maksuttomuuden käsite ei ole vastaavanlainen globaalisti kuin se on meillä pohjoismaissa niin meidän korkeatasoista koulutustamme ei osata arvostaa niin kuin sitä pitäisi kun sille ei ole asetettu sitä taloudellista arvoa tämän lukukausimaksun mielessä näille ulkomaisille opiskelijoille

arvoisa herra puhemies

on myös erittäin tärkeää että hallitus ymmärtää että hyvinvointi ei synny pelkästään facebook statuksia päivittämällä

jotta työllisyystavoitteisiin päästään kestävällä tavalla on suomeen luotava hyvät edellytykset monipuoliselle elinkeinojen kehittämiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle

siksi hallitusohjelmaa onkin kiitettävä siitä että se huomioi aivan erityisellä tavalla kaivosteollisuuden sekä muut energiaintensiiviset teollisuudenalat

suorat panostukset kaivosalan toimintamahdollisuuksiin sekä energiaintensiivisen teollisuuden saama leikkuri energiaverotukseen ovat positiivisia signaaleja perusteollisuudellemme siitä että suomeen kannattaa tulevaisuudessakin investoida ja luoda uusia työpaikkoja

positiivisten signaalien sarjaan kuuluu myös lupaus siitä että hallitus käsittelee viivytyksettä sille päätettäväksi tulevat ydinvoiman rakentamislupahakemukset

itse asiassa tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen vallitessa vuosisadan tulva ei tule enää kerran sadassa vuodessa vaan pahimmillaan parinkymmenen vuoden välein

olisi varmastikin viisaampaa rakentaa tulva altaat tulvien torjumiseksi ja samalla puhtaan kotimaisen säätövoiman tuottamiseksi ennen seuraavaa suurtulvaa kuin kauhealla itkulla seuraavan tulvan jälkeen

koska altaat rakennetaan joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin on väärin pohjoisen ihmisiä kohtaan että rakentamista lykättäisiin aina yhden hallitusohjelman verran kerrallaan siihen asti kunnes seuraava suurtulva tulee ja altaat päätetään lopulta rakentaa

arvoisa puhemies

makuasioista ei tietysti sovi kiistellä mutta olen kuullut monia myöskin tämmöisiä objektiivisia arvioita siitä että parasta suomalaista luonnonmukaisesti tuotettua lihaa on nimenomaan poronliha ja siksi oli erittäin hyvä kuulla ministeriltä että hän tietää nämä petojen porotaloudelle aiheuttamat ongelmat ja on niihin puuttumassa

on tärkeää että alueiden mahdollisuudet tulevat hyödynnetyksi kestävällä tavalla paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja samalla koko kansantalouden parhaaksi

siksi onkin tärkeää että hallitusohjelmaan kirjatusta itä ja pohjois suomen kehittämisohjelmasta aletaan nopeasti saada konkreettisia tuloksia joilla huolehditaan siitä että koko maan mahdollisuudet nähdään ja hyödynnetään

tämä on sellaista politiikkaa joka ei maksa mitään ei tule talousarvioon kuluja siitä että petopolitiikkaa parannetaan mutta se tuo meille huomattavan paljon kun sitten se poronliha saadaan jalostusketjuun ja edelleen sitten ruokapöytiin

tämä periaate onkin kirjattu hallitusohjelmaan monta kertaa tästä esimerkkinä vaikkapa selvä kirjaus poliisin palveluiden turvaamisesta koko suomessa

kun täällä talousarviossa mainitaan että kalakantoja on tarkoitus hoitaa kestävällä tavalla niin millä tavalla on tarkoitus turvata se että kalastuksen painopistettä saataisiin varsinkin vaelluskalojen ennen kaikkea lohen osalta mereltä siirrettyä jokivarsiin missä se taloudellinen hyöty kansantalouden näkökulmasta on moninkertainen merikalastukseen verrattuna

samaten esimerkiksi kuntauudistuksen yhteydessä on aivan selvää että hallintoa uudistettaessa on uudistuksen peruslähtökohta se että palvelut turvataan myös kaikkein harvimmin asutuilla alueilla

yhteistyötä alueen valtioiden kesken lisätään alueen elinkeinojen kehittämiseksi ja samalla myös herkkään alueeseen kohdistuvien ympäristöuhkien torjumiseksi

tästä konkreettisesta tavoitteesta olen lapin edustajana erittäin tyytyväinen

edustaja tuula väätäinen kysyi niin hyvin näiden maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisesta että en lähde sitä kysymystä toistamaan

mutta tähän palveluskelpoisen ikäluokan kokoon ottaisin kyllä kantaa siinä mielessä että eihän meidän tule täällä lietsoa ajatusta siitä että suomessa oltaisiin siirtymässä valikoivaan asevelvollisuuteen vaan meidänhän tulisi käydä keskustelua siitä miten mahdollisimman suuri osa ikäluokasta olisi todella palvelukelpoista ja parhaalla mahdollisella tavalla palvelukelpoista